tällaisia perusteluja voidaan esittää kun tehdään lähete tai hakemus kelan maksamaan kuntoutukseen

hallitus on myös ajanut ja ajaa sellaista politiikkaa että kunnat saavat enemmän syitä ja tekosyitä jatkaa nykyistä tilannetta jolloinka vanhukset todellakin lepositein sidotaan sänkyihin taikka istuimiinsa

se on tärkeä asia ja tähän on syytä etenkin nyt kiinnittää huomiota kun uudenmaan maakuntakaava alkaa valmistua

ja sitten on jopa niin että otetaan sieltä kehityskelpoinen alle nelikymppinen ja pannaan vanhempi ulos ja tällä tavalla saneerataan työpaikkoja ehkä jopa työilmapiirejäkin niin että sinne tulee enemmän joustoa

on hyvin tärkeätä huomata että tämän hallituksen siis vanhasen hallituksen joka edelleenkin noin ikään kuin on siirtymässä pois ja sitten uudenkaan hallituksen aktiviteetissa ei ole sitä millä tavalla olisi työllisyysarvio tehty bioenergian energiatehokkuuden uusiutuvien kuten tuulen maalämmön biokaasun ja aurinkoenergian käytön kohdalla

todellakin kun henkilö joutuu kotoaan laitokseen jos hän on vaikeavammainen taikka sitten esimerkiksi hoivahoitokotiin muuten se on paljon kalliimpaa kuin tämä kuntoutus taikka kotihoito ja kuntoutus yhdessä tulisivat maksamaan

siellä on se biodiversiteetti joka on vuosituhansien aikana muovautunut kasvien kehityksen kautta

todella ed

siellä on vastaus sekä kylmyyteen kuumuuteen kuivuuteen

tämän vuoksi taloudellisesti meidän pitäisi löytää yhteinen järkevä looginen ajattelu ja kun nyt tämä rahoitus yleensä on niin sanotusti monikanavaista niin silloin kelassa ajatellaan että ei se ole heille tuleva rahoituspaine vaan se on kuntien maksama ja sitten päinvastoin

siis nimenomaan työllisyysvaikutusta arvioita siitä miten monta työpaikkaa tällä tavalla aikaansaadaan kontra se että tähän maahan rakennettaisiin pari suurta ydinvoimalaa

tämä laajentaminen muuttopalveluihin on ehkä kohteena vähemmän merkittävä kuin jos me käyttäisimme tätä vähennystä esimerkiksi hoivapalveluihin tai hoitoon rakennuksen tai asunnon muuttamiseen siis sen rakenteiden muuttamiseen

mutta puhemies kun tämä asia menee maa ja metsätalousvaliokuntaan mietinnölle ja ympäristövaliokunta antaa lausunnon haluaisin todeta että gmo asiat ovat aina erityinen asia

on tietysti tärkeätä että eduskunta tekee lainsäädäntöä joka on yleisesti hyväksyttävää ja joka ei anna mahdollisuuksia väärinkäytöksille

tämä on erittäin oleellista nimenomaan siksi myös että meillä on vihreästä puolueesta työministeri sinnemäki jonka olisi erityisesti voinut kuvitella tuntevan tähän kiinnostusta

tässä mielessä tämä on enemmän kuin puhdas taikka ollenkaan joku tuotantokysymys

tietysti tällainen väärinkäytökset täysin poissulkeva lainsäädäntö on käytännössä sinänsä mahdottomuus

se määräysvalta on eussa euroopan unionissa ja suomihan on koettanut lobata sitä bioasiaa siihen suuntaan että turve olisi bioa mutta epäonnistui

tämä on hyvin periaatteellinen kysymys myöskin ympäristöterveydenhoidon ympäristöturvallisuuden ja yleensä ihmistenkin terveyden kannalta tärkeä asia

mutta toisaalta sellainen keskustelu joka vahvistaa ennakkoluuloja on kyllä polttoainetta sellaiselle politiikalle joka puolestaan muukalaisvihamielisyyttä ja toisenlaisuuden pelkoa pitää keskeisenä

tässä mielessä tuo huoli siitä että kotitalousvähennyksen piiriin tuodaan aina uudentyyppisiä asioita ja kohteita mielestäni on kyllä perusteltu

arvoisa puhemies

puhemies

oinonen on kyllä monen vuoden ajan aina tehnyt ihan hyviä lakialoitteita sekä opposition että hallituspuoleen kansanedustajana ja mielessä usein muun muassa juuri keski suomen rataverkon tulevaisuus ja toiminta

tässä mielessä myöhemmin näitä valiokuntakuulemisia olisi varmaan syytä laajentaa

kotitalousvähennys sillä lailla että sen sivuhyöty esimerkiksi vanhustenhoivassa ja ter veyden edistämisessä on merkittävä ja vaikuttava olisi ensisijainen silloin kun verrataan erilaisia kotitalousvähennyskohteita

se on ollut yksi teidän kohteenne ja ihan oikein onkin että se on

polttoaineen tarjonta tämän tyyppiselle politiikalle on kyllä varsin ongelmallista

on aivan kohtuutonta että tämä osakeyhtiö on laitettu maksamaan ja omalla rahoituksellaan korjaamaan niitä laiminlyöntejä mitä hallitus on tehnyt kun se ei ole ylläpitänyt kunnollista rataverkkoa

tänään kun kuulimme näitä puheenvuoroja ministeri totesi että kokoomus on tullut hallituksen linjalle tässä lainsäädännössä ja sitten taas perussuomalaisten pentti oinonen totesi että kokoomus on tullut perussuomalaisten linjalle

voimme sillä tavalla estää vähentää hiilidioksidipäästöjä kun käytämme ratoja sekä henkilö että tavaraliikenteessä

soveltavaa tutkimusta tehdään kyllä monessa paikassa muun muassa tiedekorkeakouluissa teknologian puolella hyvin soveltavaa tutkimusta

arvoisa puhemies

valiokunnan puheenjohtaja ahde poistui juuri mutta hän oli ikään kuin vakuuttunut siitä että nämä painokkaat yksimielisesti hyväksytyt lausumat tarkastusvaliokunnan ja täysistunnon suunnasta menevät tehokkaasti eteenpäin

mitä tulee henkilöautoihin niin telematiikka on niin paljon kehittynyt että pystyttäisiin varmasti myöskin enemmän sitten verottamaan ja rajoittamaan sitä kautta henkilöautoliikennettä taajama alueilla ruuhka suomessa missä on julkisia liikennemuotoja enemmän käytössä kuin esimerkiksi kainuussa keski suomessa ja lapissa

mutta kun täällä ed

ja tässä sitten vr ei pysty samalla käyttämään näitä omia ta loudellisia resurssejaan oman toimintansa parantamiseen missä olisi myöskin paljon tekemistä

mäkelä viittasi siihen missä voitaisiin kokeilla maksullisuutta niin täytyy tuosta maksullisuudesta tietysti todeta se että kyllähän sitä on kokeiltu aikoinaan koko opiskeluketjun alusta ihan latvaan saakka

arvoisa herra puhemies

nämä varmaan ovat sellaista poliittista juhlapuhetta täällä suuressa salissa mutta eivät kyllä sinänsä ansaitse kovin suurta arvoa mielestäni

aluksi kiitän ministeriä että hän on osoittanut sitkeyttä tämän asian eteenpäin viennissä ja totean että tässä hallituksen esityksessä ei ole lainkaan liikaa suuryksiköiden ohjaamista vaan enemmänkin liian vähän

tieto ohjelmien toistensa kanssa kommunikoimisessa on siinä että nämä ovat kunnallisia kunnallisen päätöksenteon alaisia päätöksiä

täällä on puhuttu sinänsä pakolaisuuden lisääntymisestä ja hivenen jo viitattukin siihen ed

jukka mäkelä tämä kokeilu on osoittautunut huonoksi

ukkola ei ole paikalla mutta tuskin tässä elokuvakysymyksessä on kysymys niinkään humphrey bogartin tyyppisestä näyttelijästä ja hänen tupakoinnistaan vaan kysymys on tietysti juuri tästä piilomainonnasta johonka mielestäni aivan oikein täällä ed

yhdessä sairaalassa voi todella olla monta ohjelmaa jotka eivät keskustele keskenään mutta sen lisäksi esimerkiksi tämä effica tai jotkut muut sovellutukset joita käytetään myös yksityispuolella ovat niin alkeellisia niin alkeellisia että siinä esimerkiksi röntgenkuvan ja diagnoosin ja jonkun mrin näkymää ei pysty poistamaan niin että voisi välillä katsoa potilastietoja

puhemies

suomessa on päästy täyteen maksuttomuuteen tai lähes täydelliseen maksuttomuuteen ei nyt ihan täyteen ja siinä pitäisi mielestäni pysyä

olisin kysynyt ed

tässä on hallituksen esitys jossa oppositio on joutunut toimimaan tämän lopputuloksen kätilönä niin että tämä hallituksen esitys yleensä on tullut voimaan

herra puhemies

taiveaho siihen viittasi että ilmastonmuutoksen eteneminen on ehdottomasti yksi tekijä joka lisää pakolaisuutta ja näin ollen voikin kiteyttää että kaikki toimenpiteet jotka hidastavat ilmastonmuutosta vähentävät

esimerkiksi pääkaupunkiseudulla tilanne on taas toisenlainen täällä voisi lähestyä sitä tilannetta että joukkoliikenne voi olla vaikkapa maksutonta raitiovaunuliikenteen linja autoliikenteen osalta esimerkiksi pääkaupungissa ja lähiseuduilla kun taas keski suomessa tilanne on toinen

kysyin ed

kysymyksessä on maankäyttö ja rakennuslain uudistus joka ottaa tilaa vievän kaupan mukaan maakuntakaavaan

laxellilta mitä hän tarkoittaa sillä että voitaisiin käynnistää vesivoiman rakentaminen

arvoisa puhemies

siis kaiken kaikkiaan se teknologia on ala arvoista heikkoa aivan toisenlaista kuin esimerkiksi meidän eduskunnan käyttämä on

tämä ehdotus minkä ympäristöministeriö on tuonut eduskuntaan on ehdottoman hyvä ja sitä on aivan kummallisista syistä vastustettu

tässä on ollut myöskin pitempi aikajänne niin kuin ed

jos yksityistä sektoria arvostelee niin heti tulee näppylöitä ja pahaa oloa ja aiheettomuudesta puhutaan vaikka sekä yksityinen televisiotoiminta radiotoiminta että lehdistökin elää tavallaan meidän rahoillamme tilausmaksuilla tai niillä maksuilla mitkä ovat sitten tuotteiden hinnassa kun niistä on maksettu mainontaa ja ilmoituksia

tämä liittyy siihen ongelmaan joka syntyy pakkastalvena taikka joulun alla kun sattuu olemaan joulukuussa todella kylmä kova pakkanen ja kaikki suomen emännät yhtä aikaa panevat sähköuunin päälle ja tunkevat uuniin joulukinkun ja alkavat paistaa sitä ja samaan aikaan isännät näissä talouksissa panevat sähkösaunan päälle ja aikovat ottaa kunnon löylyt kinkkua odotellessaan

silloinkin oulun vaalipiirin suunnasta kahden kansanedustajan voimin viivytettiin maankäyttö ja rakennuslain voimaantuloa

eräs alan johtavia suomalaisia asiantuntijoita totesi että ainut neuvo jonka hän voi antaa reumasairauden estämiseksi ettei se tule on se kun hän antaa sen neuvon nuorelle naiselle että älä aloita koskaan tupakointia koska tupakointi ja nainen on se yhdistelmä joka sitten tässä nivelreumatilanteessa toimii

tuossa aikaisemmassa puheenvuorossa ja muutamassa sitä edellisessäkin puhutaan sosiaalidemokraattisen valiokuntaryhmän tekemästä vastalauseesta

tässä mielessä tämä on ongelma joka on kuntien käsissä eikä valtiovallan ja toivon tässä hyppäyksessä sitten todellakin menestystä että voidaan valtiovallan puolelta vaikuttaa kuntien päätöksentekoon

vastustuksen argumentit ovat mielestäni olleet aika tavalla ympäristöministeriön vastaisia ikään kuin sen vastaisia että valtakunnallisesti voidaan ympäristökysymyksiä säädellä ja kaavoitusta ohjata

arvoisa puhemies

toteaisin täsmennyksenä että se on kylläkin sosiaalidemokraattisen ryhmän ja vasemmistoliiton yhteinen vastalause

asia josta myös on puhuttu usein on tämä hallintarekisteri ja se on täällä yhtenä näistä päätösehdotuksista

en sitten tiedä miten ne toiveet on palkittu ja miten niitä on sitten jatkossa todettu mutta silloin aina välillä pari oululaista kansanedustajaa ympäristövaliokunnasta poistui oven ulkopuolelle jotta vietiin päätösvaltaa

nimittäin nivelreumahan on ennen muuta naisten sairaus ja jotkut sanovat vielä että se on tavallista fiksumpien naisten tauti mutta ongelma on tietysti se että kun on oikein fiksu niin ei aloita tupakointia

on ihan oikein että tietysti lainsäädännön pitää seurata aikaansa ja kehittyä mutta tässä hallituksen esityksessä nyt on menty hiukan ajasta ohitse tulevaisuuteen kun tämä ennakollinen etäosallistuminen on otettu yhdeksi mahdollisuudeksi vaikuttaa yhdistyksen toimintaan ja kokouksen kulkuun

tulee vain mieleen tuleeko jossakin vaiheessa imperiumin vastaisku siinä mielessä että onko kuitenkin olemassa voimia jotka eivät haluaisi viedä näitä asioita lävitse

vielä tuohon asiaan apteekki kontra vähittäismyynti

nyt siis maakuntakaavaan joudutaan merkitsemään tilaa vaativat suuryksiköt ja niiden asettamiseen liittyvät myös velvoitteet jotka lähtevät ympäristönsuojelusta

tässä valmistetaan biology servia

tällä varmistetaan tehoreserviä osoittamalla voimalaitosyksiköt jotka ovat valmiit laittamaan nopealla aikataululla sähkön lisätuotannon käyntiin

akaan penttilän kanssa täällä aikaisemmin olemme sanoneet että mieluummin tupakkavalmisteet viedään apteekkiin kuin päinvastoin siten kuin nyt tapahtui

aivan lyhyesti

näin ollen tällainen vastakkainasettelukin mielestäni on aivan paikallaan silloin kun skeptikkoja liikkuu edelleenkin näissä ilmastokysymyksissä todella hyvin vähän

tallqvist ja ed

sinne ne mieluummin kuuluvat ainakin tämän terveyden näkökulmasta

nythän lainsäädäntö nimenomaan lähtee hyvin paljon siitä että kunnat katsovat omilla alueillaan minkä tyyppinen kiinteistön ympäristö on kuuluuko se herkkiin alueisiin vaiko ei

piirainenkin totesi ja luki kyllä sujuvasti vastalausetta niin monestihan itse kokousdynamiikka on sellainen että siellä keskustellaan on erilaisia mielipiteitä vasta argumentteja ja sitten tulee päätös

ilmastonmuutokseen liittyvät liikenteen päästöt ovat yksi asia ja toinen on kaupunkien keskustojen elävänä pitämisen turvaaminen eli lähdetään siitä että ensisijaisesti suuryksiköt tulee sijoittaa keskusta alueille jos se on mahdollista siis mikäli se on mahdollista

siihen tarjoutuu monta mallia

yleinen tiedon tason nostaminen kaiken kaikkiaan siitä että näitä huippuja ei tarvitsisi tieten tahtoen luoda ja toisaalta on olemassa älykkäät sähköverkot

arvoisa rouva puhemies

sihto on siinä oikeassa että kelan näkökulmasta tätä hallitsee raha kun ei ole ikään kuin rahoitusta sille momentille nimenomaan laitettu vaan ikää käytetään tässä rajaavana tekijänä

ahde joka tuntee hyvin ympäristölainsäädännön ja tämän oululaisuuden tietää kyllä näin todella että tällä hetkellä ei oululaisia ollut mutta silloin oulussa oli osuuskaupalla hätä ja heillä oli omia kontaktejaan tänne eduskuntaan

en nyt vertaa ihan että tämä talvivaaran nikkeli olisi kongon koltaanin asemassa

eli tällainen ennakoiva etäosallistuminen on kyllä varsin futuurinen kysymys jota ei nyt pitäisi tässä vaiheessa ottaa lakivaliokunnan mietintöön eikä eduskunnan vastaukseen

toivon että me ylen suhteen emme ole skeptikoita

tämä kysymys myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla on akuutti muun muassa kotkassa sikäli että siellä tuollainen keskivertoyrittäjä rakennusyrittäjä toteaa että kun hän katsoo tarjouskilpailun tuloksia erilaisia tarjouksia mitä on sitten julkisuudessa niin hän täsmälleen tietää että tuon tyyppistä tarjousta ei pysty tekemään jos ei käytä virolaista puolalaista muualta tullutta työvoimaan jolle ei makseta nimenomaan sopimuspalkkoja taikka joiden palkoista ei oteta sosiaalikuluja

suomessa on aivan liikaa aseita ja erityisesti käsiaseita ja erityisesti puoli ja täysautomaattisia käsiaseita

puhemies

teknologia on kehittynyt hyvin pitkälle jolloin kotitalouksissa voidaan katsoa milloin se sähkön hinta on sitä luokkaa ettei kannata panna sitä sähkösaunaa päälle vaan kannattaa odottaa ja siirtää käyttö muuhun ajankohtaan

se ei ole mikään pakottava säädös mutta tämä tasapaino on huomioitava

nimenomaan ikä on este sille että me voimme kokonaisyhteiskunnallisesti ja etiikkaa noudattaen hyvää ihmisen arvostusta noudattaen toteuttaa hyvää hoitoa jos tällainen ikä estää kuntoutuksen jatkamisen

nyt kuitenkin kunnilla pitäisi olla ympäristönsuojelumääräykset joidenka avulla nämä asiat selviävät

ei ihan onneksi näin ole

mutta tarkoitan sillä sitä ja viittaan myös tähän kestävän kulutuksen ja tuotannon ajatukseen että jos maa rakentaisi tulevaisuuttaan kaivoksille jotka ovat pääsääntöisesti ulkomaalaisessa omistuksessa tai sitten laajalle ydinenergiarakentamiselle jonka idea olisi viedä ydinvoimalla tuotettua sähköä ulkomaille taikka vesivoimalle joka pohjautuisi laajojen alueiden peittämiseen vedellä se ei ole mielestäni kestävää politiikkaa

ympäristövaliokunnan mietinnössä kiinnitettiin huomiota nimenomaan myös siihen ettei tämä säädös saa vaarantaa keskustojen miljöötä ja se on otettava myöskin tietysti toisaalta huomioon

puhemies

täällä kysyttiin aikaisemmin keskustelussa miksi pitää sitten neuvoa vielä niin paljon eikö laki ole sen tyyppinen että siitä lukemalla tietää minkälainen jätevesijärjestelmä kiinteistööni tarvitaan

näin ollen mittarista pystyttäisiin katsomaan sen hetken sähkön hinta ja harkitsemaan onko nyt syytä käyttää sähköä

kokonaisvaltainen kuntoutus on edellytys sille että potilas pystyy olemaan kotonaan mahdollisimman hyvissä olosuhteissa ja hän tarvitsee kuntoutusta vaikka olisikin jossakin laitostyyppisessä hoidossa

tämä hallituksen esitys on ollut sitten hallintovaliokunnan pitkän mietinnän kohteena ja neuvoja on varmasti tullut erityisesti valiokunnan jäsenille sähköpostin ja muun vaikuttamisen kautta

tässä on pöydälle jaettu kaksi lausumaehdotusta joissa esitetään ikään kuin jonkinlaista jatkoajattelua näille asioille

näin ollen on aivan selvää että tämä on syöpä joka on todella levinnyt laajalti koko maassa

arvoisa puhemies

tämä kuntoutus ja tänä ja

asko seljavaaralle vastaisin että todella siellä polikliinisessä toiminnassa niin kuin sanoin on yksi harmaakaihia operoiva oftalmologi

se on ainoastaan yksi kysymys